on tärkeätä että presidentti ja hallitus astuvat tässä samaa jalkaa ja kaikki tieto on käytettävissä kun päätöksiä tehdään

yhdyn monilta osin siihen erittäin tasapainoiseen ja hyvään puheenvuoroon jonka kansanedustaja laukkanen täällä aikaisemmin käytti

nyt on vielä mahdollisuus ottaa muutama puheenvuoro ja sen jälkeen ministerin puheenvuoro

luulen että jos valtion ja kuntien työntekijöitä sattui katsomaan tai kuuntelemaan tai kuulee ministeri kataisen puheenvuoron niin he ovat kyllä tyrmistyneitä että tuottavuus on semmoinen asia jota julkinen sektori ei tunne

arvostan sitä että kokeneet entiset ministerit edustaja kääriäinen puolustusministerinä muun muassa ja edustaja kanerva muun muassa entisenä ulkoministerinä tukevat tätä ajatusta että saataisiin sisäministeri tämän utvan pöydän ääreen ihan samalle jakkaralle kuin siellä muutkin ovat

kehottaisin ministeriä käymään vaikkapa oman hallinnonalansa verohallintoon tutustumassa mitä siellä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana tai sairaalassa tai postissa tai poliisilaitoksella niin huomaisi mikä muutos siellä on ja kuinka paljon enemmän tehdään usein viisaallakin tavalla töitä aina ei

onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta

on syytä arvostaa tätä keskustelua sen takia että yleisradio on kuitenkin harvinainen laitos josta sentään voidaan keskustella sekä sen ohjelmatarjonnan suuntaviivoista että laitoksen kehittämisestä ja myös journalismista siitäkin saa keskustella

kyllä sanoisin niin että kokemus on osoittanut että pitäisi tehdä säännösmuutos niin että pysyvästi sisäministeri on utvan jäsen

eli ministeri viitasen esityksen jälkeen kaikki puhujat asettuivat sille kannalle että poistetaan kokonaan tämä vanhojen omakotitalojen sääntely uusissahan sen voi ymmärtää että kun piirustukset tehdään niin lasketaan nämä koreografiat valmiiksi mutta vanhojen osalta luovuttaisiin tästä kiusasta ja ajattelin että nyt tämä menee eteenpäin

palaan vielä tähän oikeudenmukaisuus ja rahantulokeskusteluun kun täällä arvostamani edustaja aikaisemmin viittasi siihen että prosentti nousee täällä suurissa pääomatuloissa

mutta kahden ja puolen tunnin hiostuksen jälkeen on hampaista kiskomalla saatu ministeri pekkariselta nyt lausunto että keskusta ilmeisesti olisi valmis lisäämään valtion veropohjaa kiristämällä pääomaverotusta

se on se että tämä joustava eläkeikä on oikea ratkaisu

arvoisa puhemies

oli todella tärkeätä että nämä verolait otettiin erilliseen keskusteluun eduskunnassa koska ne ovat merkittävä kokonaisuus sekä hallituksen toimintalinjassa että myös sitten ihmisten arjen kannalta

tietysti ei olisi haitannut vaikka yleisradion hallintoneuvoston jäseniäkin olisi ollut paikalla tämän keskustelun ajan muitakin kuin esko juhani tennilä ja kimmo sasi

sehän tuli sen jälkeen kun hallitusohjelmaa erittäin ankarasti arvosteltiin siitä että nämä talkoot eivät koske millään tavalla hyväosaisia eivät millään tavalla hyväosaisia

puolue joka on täällä lukemattomia kertoja sekä viime vaalikaudella että aikaisemmin arvostellut euroopan unionia on nyt itse täällä tuomassa tämmöisiä esityksiä eduskunnalle ja sanomassa että ei tälle mitään voi että kyllä tämä on ihan tarpeellista eu määrää tai sitten jopa pakenee keskustelua niin että yrittää luimistella muualle ettei tarvitsisi asiasta puhua ollenkaan

kaksi ja puoli tuntia on puhuttu

koko kesäkuu puhuttiin tästä

kun hallituksella on näin valtaisa tämä paketti mitä se on tekemässä niin tässä on suuri riski että menee huomaamatta ohitse aika isoja muutoksia aikaisempaan

no nyt sitten hallitus joutui huomaamaan että tämä hallituksen linja on epätasapuolinen ja onneksi pieneltä osin tarkisti sitä sanoisin että samalla määrällä kuin työllisyysmäärärahoja tässä lisäbudjetissa

tästä hallituksen verotuksen yleislinjasta on syytä olla huolissaan koska tavallisen pieni ja keskituloisen kannalta tämä on huono linja mikä tästä kokonaisuudesta välittyy

ja tämä tulonjakovaikutus on edelleenkin siinä tilanteessa että siitähän ei ole meille edes esitetty mitään selvitystä mitkä ovat hallituksen ensi vuoden verolinjausten tulonjakovaikutukset

otetaan ministereiden vastauksia

tämä ei myöskään ole johdonmukainen linja

vaaleja ennen puheet ovat kyllä nohevia mutta sitten kun tullaan vaalien jälkeiseen politiikkaan niin yhtäkkiä onkin hanskat lattialla ja tuntuu siltä että mitään ei tapahdu

toisin kuin sanotaan nämä puheet siitä että tehdään työllisyyden kannalta oikeita ratkaisuja eivät tässä ole toteutumassa koska työllisyyden kannalta on merkitystä sillä miten pieni ja keskituloisia kohdellaan ovat he sitten työssä olevia tai ilman työtä tai eläkkeellä

debatin viimeinen puheenvuoro edustaja rehulalla sen jälkeen pääministerin vastaus sitten peruspalveluministerin vastaus sitten sosiaali ja terveysministerin vastaus ja sen jälkeen opetusministeri gustafssonin vastaus sitten puhujalistaan

tässä ei ole kysymys siitä onko ruotsinkielinen aamutelevisio julkisen palvelun toimintaa vai ei niin kuin ministeri täällä esitti että onhan tämä julkisen palvelun toimintaa

kaikissa tapauksissa se raha joka käytetään silloin kun veronalennuksia tehdään veronalennuksiin tänne pieni ja keskituloiseen päähän se tulee sieltä kulutukseen ja tämän jokainen ekonomisti ja kaikki kansainväliset ja kotimaisetkin tutkimukset kertovat

ja myönnän vielä puheenvuorot edustajille lindström turunen rossi tiilikainen sasi kataja paatero ja lapintie ja sen jälkeen ministerin vastaus

taitaa kuulua ministeri kiurun toimialaan

ja lisäksi huomautan että meillähän on olemassa komissiolta kirjallinen vastaus jossa komissio ilmoittaa että se tulee ottamaan tämän sääntelyn järkevöittämisen yhteydessä tämänkin asian esille joten minusta meillä on erittäin vahvat mielipiteet ja perusteet sille että tätä lakiehdotusta ei hyväksytä

kyllä se nyt kuitenkin on niin että vaikka se voi tuntua vähän vaikealta kyllä tästä taakanjaosta täytyy puhua sekä kansainvälisesti että kotimaassa

tästä tulee iso lasku ja kysymys tietenkin kuuluu

juna tuo vaikea nähdä että jos elokuvapuolella sallitaan yhteistoiminta ulkopuolisten tuotantoyhtiöiden kanssa ja siihen liittyen myös ulkopuolinen rahoitus niin siinä on varmasti kansallisesti järkeä kun toimitaan pienillä markkinoilla mutta miten tämä sama periaate voitaisiin elokuvista siirtää ajankohtaisohjelmiin ilman että syntyy aito riski siitä että objektiivisuus vaarantuu

ruuan arvonlisäveroa täällä on paljon mainostettu eri yhteyksissä mutta senhän hallitus sentään oli selvittänyt ja kertoi tämän arvonlisäveron laskuesityksen perusteissa ja yksinkertainen totuushan oli että ruuan arvonlisäveron lasku tuotti kaksinkertaisen summan hyvätuloisille perheille verrattuna pienituloisiin perheisiin

kansainvälisesti asiaa katsoen aikaisemmin pääministeri sanoi täällä kun me tiedustelimme asiaa että hän on valmis miettimään sitä että pääomaliikkeiden verottaminen voisi olla yksi keino tämän laskun maksamisessa

mielenkiintoinen on se yksi asia mikä tästä oikeudenmukaisuusnäkökulmasta on käyty nyt täällä aika huolella iltapäivän aikana lävitse

tapasin joku hetki sitten erään suuren sahan omistajan joka kertoi omista sahakokemuksistaan ja tilanteistaan siellä sahalla

tämä on kyllä todella mielenkiintoinen ratkaisu joka on tehty ja niin korkea arvostus kuin minulla onkin yleisradion hallintoneuvostoa kohtaan pyytäisin kyllä miettimään tämän tien seuraamuksia

ranskan presidentti on muuttanut kantaansa englannin presidentti on muuttanut kantaansa he ovat valmiit siihen että kootaan rahaa oikeudenmukaisella tavalla myös pääomaliikkeitä verottamalla

ja kotimaan lasku

huovinen hyvin sanoi keskustassa on nykyään melkein niin kuin semmoinen nukke joka nousee esille aina kun tämä teema nousee jossain muualla yhteiskunnassa että hetken päästä pompsahtaa ministeri pekkarinen sieltä joka sanoo että kyllä hyvätuloiset pitää saada

olisi kohtuullista että hallitus linjaisi miten tämä lasku jaetaan ja toivoisin sillä että nyt löytyisi tukea täältäkin oikeudenmukaiselle linjalle

mihin tämä raja vedetään näissä tapauksissa

arvoisa puhemies

mutta näinhän se ei saa mennä vaan tämä täytyy huolellisesti eduskunnassa perata ja katsoa nämä tulonjakovaikutukset eri väestöryhmien osalta ja sitten pyytää asiantuntija arviot ja arvioida kuinka moni edustaja loppujen lopuksi tämän ottaa omiin nimiinsä

olen aikaisemmassa puheenvuorossani ja itse asiassa parissakin kiinnittänyt huomiota siihen ristiriitaan joka hallituksen julkilausuttujen tavoitteiden ja sen käytännön toiminnan välillä on erityisesti koskien talouspolitiikkaa ja myös tähän liittyen sen yhtä erittäin keskeistä osaa eli työllisyyden hoitoa

pulliainen puuttui tähän työnantajan kelamaksun poistoon ja arvioi sen toimivuutta ja päätyi siihen että tämän kokonaan poistaminen oli virhe

niin

arvoisa puhemies

no sitten hän käytti vielä puheenvuoron että se voi tapahtua verotuksen kautta ja sitten kun kysyttiin miten tämä nyt realisoituu hän jättää tämän budjettiriiheen

arvoisa puhemies

metsäradio voisi olla metsäteollisuuden isällisessä huomassa ilman mitään pyyteellisiä tarkoituksia ihan vaan sen takia että on tärkeätä että metsästä puhutaan

työmiehen tunti puolestaan voitaisiin varata saklle ja sekin ilman mitään erityisiä pyyteitä pelkästään sen takia että on tärkeätä että tästä tematiikasta puhutaan että tämä kulttuuri elää

kyllä se on keskeinen osa

katsotaan mitä tässä tapahtuu

tätä keskustelua on syytä jatkaa ja käytän tässä tilaisuuden hyväksi nostaakseni muutaman aihepiiriin liittyvän asian vielä esille koska ne kuvastavat sen politiikan ongelmallisuutta jota tällä hetkellä hallitus harjoittaa

puolellatoista miljoonalla eläkkeensaajalla oli kyllä paljon ystäviä ennen vaaleja mutta nyt niitä ystäviä ei enää näy missään salin oikealla laidalla joka näyttää olevan suurin piirtein hallitukseen itsensä myös valikoinut

mitä tälle pitäisi tehdä on se että pitäisi puuttua pääomaveroprosenttiin ja itse tähän pääomaverotuksen rakenteeseen ja sehän ei ole arvoisa kokoomus yritysten verottamista vaan se on niiden verottamista jotka ovat isoilla pääomatuloilla ja joista tällä hetkellä monet maksavat vähemmän veroja kuin mitä tavallinen palkansaaja sairaanhoitaja kolmivuorityössä tai metallimies maksaa

siis tämän kelamaksun poiston suuri ongelma oli että ensin tehtiin päätös poistaa runsas miljardi euroa perusturvarahoituksesta eikä ollut mitään käsitystä millä tämä aukko tullaan korvaamaan